lisäksi kuntien kiinteistöveroprosenttien alarajoja nostettiin tämän vuoden alusta

ek oli se jonka mainitsitte eli meillä on tämä porukka työmarkkinajärjestöt ja hallitus joka käy erittäin tiivistä aktiivista keskustelua suomen tulevaisuudesta työllisyydestä kilpailukyvystä julkisen sektorin tuottavuuskehityksestä ja siitä kuinka tästä uidaan ulos tänä vuonna ja tästä vuosiksi eteenpäin

talouskasvun kannalta olennaista on mahdollisimman korkea työllisyysaste parempi työn tuottavuus ja kasvuhakuisen ja kansainvälisen yritystoiminnan tukeminen

mitä tiukemmin palvelujen järjestämistä ohjataan sitovin normein sitä vähäisempiä ovat kuntavaikuttajien mahdollisuudet kehittää uutta ja hillitä menojen kasvua

tähän ensi vuoden talousarvioon sisältyy budjettipäällikkö hannu mäkisen työryhmineen keräämä kokonaispotti investointien aikaistuksista joiden tarkoitus on siis luoda uusia työpaikkoja aientaa jo ennalta päätettyjä investointeja ja hankintoja siten että työllisyysvaikutus tässä tilanteessa olisi mahdollisimman hyvä

monen pienituloisen ihmisen arkea on pystytty kaikista muista väitteistä huolimatta parantamaan kohtuullisen kivalla tavalla

edustaja lepän huomio siitä että kotimaisten tuotteiden kulutus ja niitten käyttäminen vahvistaa vaihtotasetta on täysin oikea

lienee parempi että vaalirahoituksen uudistamisen yksityiskohtiin ottaa jokainen puolue itse kantaa

täällä on paljon ihmisiä jotka ovat sitä mieltä että tuloveroa ei olisi pitänyt alentaa eli palkansaajan ostovoiman lisäys olisi pitänyt ottaa vain ja ainoastaan nimellispalkkoja korottamalla mikä tarkoittaisi että palkkarahoja kunnissa ja yrityksissä riittäisi yhä harvemmalle eli työllisyys ei kehittyisi positiivisesti

arvoisa puhemies

jos te olette sitä mieltä että ne tuloveronkevennykset joita hallitus on tehnyt on väärin niin silloinhan te sanotte että verotusta pitäisi korottaa ja meillä on tässä erilainen näkemys

ne jotka ovat viime vuosina moittineet hallitusta liian tiukoista kehyksistä ja vaatineet lisämiljardeja pysyviin menoihin ovat kauniista puheistaan huolimatta lopulta kaikkea muuta kuin pienimmän ja heikoimman puolella

toisin sanoen normaalinkaan talous ja työllisyyskehityksen oloissa julkiset tulot eivät riitä rahoittamaan väestön ikääntymisen myötä kasvavia julkisia menoja

hallitus on myös tehnyt päätökset joilla vahvistetaan yliopistojen rahoitusta ylimääräisillä rahoituskierroksilla ja siirretään osa perusrahoituksesta kilpaillun rahoituksen piiriin

opintojen rakennetta kehitetään siten että opiskelijoilla on mahdollisuus valmistua nykyistä nopeammassa aikataulussa

puhtaalle teknologialle vähäpäästöisille ratkaisuille energia ja materiaalitehokkaille tuotteille on kehittymässä vahvat maailmanlaajuiset markkinat

arvoisa puhemies

mutta suomalaisten enemmistö ei taatusti myöskään halua lisää irtisanomisia julkisten menojen leikkauksia tai veronkorotuksia siksi että euroopan talous luisuu hallitsemattomasti

eli lienee oikeudenmukaisinta se että me päätämme että tässä maassa tarvitaan yleisradiota joka tuottaa sisältöjä erityisesti sellaisia sisältöjä joita kaupallisesti ei ole saatavissa ja siihen peritään sitten maksu joko suoraan tai verojen kautta

mutta ennustusarvo näiden eri mittauslaitosten myös valtiovarainministeriön arvioiden kohdalla on varsin heikko

en tunne raha automaattiyhdistyksen palkkausjärjestelmää mutta minusta valitut ihmiset ovat hyvinkin tehtäviinsä sopivia

ohjelman keskeisenä tavoitteena on ensinnäkin pyrkiä rakennemuutoksilla parantamaan portugalin talouden kilpailukykyä jonka on nähty olevan yksi tärkeimmistä syistä nykyisen kriisin taustalla

yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa tulee vahvistaa tavalla joka helpottaa jäsenmaiden kasvavaa resurssipulaa ja vahvistaa unionin kriisinhallintakykyä

meillä on tässä itse asiassa ruuantuotannossa ylipäänsä maatalouselinkeinossa paljon mahdollisuutta niin energian puolella tämän perinteisen ruuantuotannon ohella kuin sitten muissa maataloutta tukevissa elinkeinoissa

tällä kertaa vaan voitin

minä osallistuin siihen ihan mielelläni osana tätä kokonaisuutta mutta en haluaisi nyt tässä yhteydessä lähteä sanomaan mitään yksittäistä keinoa

semmoinen ylimielisyys toisia maita kohtaan ja itsensä ylentäminen on kyllä ehkä tässä kaikkein vakavin sairaus mihin me suomalaiset voimme sairastua

tämä vain osoittaa sen että niillä sosiaalisilla innovaatioilla jos niitä nyt sillä nimellä kutsuu mitä työpaikoilla tehdään on mielettömän suuri merkitys

me emme tiedä talouden tulevaisuutta eli sitä alamäen jyrkkyyttä ja syvyyttä täsmällisesti siitäkään huolimatta että vmssä suhdannearvioita tehdään virkatyönä ja hyvin täsmällisesti hyvällä osaamisella

opintotuen myöntäminen korkeakouluopinnoissa muutetaan kaksiportaisen korkeakoulututkinnon mukaiseksi

tähän esitykseen sisältyy myös jo eilen kyselytunnilla keskusteltu valtioneuvoston valtuuden hakeminen valtion yksinomistuksesta ja enemmistöomistuksesta luopumiseen seuraavissa yhtiöissä

arvoisa puhemies

hallituksessa ollaan seurattu tätä tilannetta ja se on tiedossa että fortum jonka hallituksen päätösvaltaan tämä kauppa kuuluu on käynyt eri sijoittajien kanssa keskusteluja mutta suomesta ei löytynyt eläkevakuutusyhtiöitä tai muita sen enempää kuin mitä tässä on

voi jos edeltävät hallitukset olisivat edes aloittaneet vihreää verouudistusta niin suomessa moni asia olisi toisin

ei se että ihmisellä on kokemusta yhteiskunnallisesta elämästä tee hänestä lopun ikäänsä epäsopivaa muihin ammatteihin

tuohonkin on mahdotonta ottaa kantaa kun ei tiedä minkälainen se vero olisi

minä tiedän vain sen mitä kuntaliitto on valtiolta vaatinut miten verotulot ovat kertyneet erilaisissa kunnissa

seitsemäs kohta on unionin laajentuminen

arvoisa puhemies

ensinnäkin toukokuussa oli hyvin todennäköistä että eräänä maanantaina jota kohti kuljimme vääjäämättä euroopan talous olisi ajautunut suunnattomaan kriisiin

mutta niin kuin ministeri koskinen tuossa totesi mikäli hallitus hoitaisi julkista taloutta huonosti niin yhden prosenttiyksikön nousu itse asiassa viljelijöitten velka asemassa nostaisi viljelijöiden velkataakkaa kuukausittaisia korkokustannuksia merkittävästi ja heikentäisi entisestään maataloustuotannon kilpailukykyä ja ylipäänsä elinvoimaisuutta

venäjä politiikkaamme perusajatuksena on tukea pyrkimyksiä venäjän osallistumiseksi kansainväliseen yhteistyöhön ja sääntöperustaiseen toimintaan

tämä ei tarkoita sitä ettei näitä kampanjoita avattaisi etteikö niistä tehtäisi täysin läpinäkyviä mutta puolueet yhdessä miettivät sitten nämä parhaat keinot

finlands linje har under hela krisen varit att stärka internationella valutafonden imfs roll i arbetet med att lösa krisen

johdonmukaisen talouspolitiikan menomaltin ja hyvinä aikoina velan lyhentämisen ansiosta suomen julkinen talous on luxemburgin jälkeen koko euroalueen toiseksi parhaassa kunnossa

vuoden alussa kreikka pyysi euroalueelta mahdollisuutta lainoitukseen samoiten markkinat olivat ajamassa euroaluetta siihen tilanteeseen että meidän olisi pitänyt antaa varsin löysin perustein tai ilman mitään erityisiä vaatimuksia kreikalle lainarahaa

arvoisa puhemies

viimeisimpänä muttei lainkaan vähäisimpänä euroopan talouskriisiä on hoidettu vastuullisesti siten että talouskriisin laajamittaisten vaikutusten leviäminen suomeen esimerkiksi massatyöttömyyden ja yritysten laajamittaisen konkurssiaallon muodossa on onnistuttu estämään

edustaja anttila hyvin laveasti ja yksityiskohtaisesti selvitti minkä takia tukitaso on viimeisten vuosien aikana laskenut

arvoisa puhemies

liiallisen velan ja alijäämien aiheuttamat ongelmat heikko kilpailukyky työmarkkinoiden jäykkyys ja alhainen eläkeikä luovat rakenteellisia ongelmia joiden korjaaminen vie aikansa

kun verotulojen kehitys on hidasta ja samaan aikaan kun tien menot ovat jatkaneet kasvuaan on lähivuosina edessä veronkorotuksia velkaantumista mikäli rakenteisiin ei saada merkittäviä uudistuksia

arvoisa puhemies

koko euroalue laajemmin eu onnistui välttämään sen kriisin soveltamalla keksimällä uusia sääntöjä joilla pystyimme ottamaan niskalenkin niistä markkinavoimista jotka olisivat taittaneet hyvin monet euroopan maat kontalleen seuraavana maanantaina tai alkuviikkona

jotta italia kykenee uusimaan lainojaan on sen osoitettava läpinäkyvästi kykenevänsä toteuttamaan pilkuntarkasti sopeutumisohjelmansa

arvoisa herra puhemies

tavoitteenamme on ollut ja on edelleen luonteva eurooppalainen naapuruussuhde josta suomi eu kokonaisuudessaan ja venäjä hyötyvät

vaikeimpia rakenteellisia päätöksiä esimerkiksi työurien pidentämisestä kuntarakenteen eheyttämisestä tai sosiaali ja terveyspalveluiden uudelleenjärjestämisestä ei hyvinä aikoina ole ollut aivan pakko tehdä

se oikeastaan johtuu siitä minkälaista kuntapolitiikkaa missäkin kunnassa on nyt paikallaan niin ne

tunnustan sen että varmasti tässä isossa kokonaisuudessa eli siis liikennepolttonesteiden ympäristöporrasteisuudessa ja lämmitys ja energiamuodon ympäristöporrasteisuudessa voi olla yksityiskohtia joita on syytä tarkistaa mutta me emme tiedä sitä vielä

tässähän on kuntien eläkevakuutus yhtiö yhtenä omistajana tässä uudessa konsortiossa ja toinen eläkevakuutusyhtiö mutta suomesta ei löytynyt yksityisiä sijoittajatahoja jotka siihen olisivat halunneet lähteä ja valtiovalta ei voi pakottaa yksityistä yritystä ostamaan toista yritystä

lainsäätäjä tekee tietysti sen minkä pystyy terveydenhuoltoon ja terveyden edistämiseen mutta kyllä ne käytännön muutokset tehdään siellä työpaikoilla